tämä on siinä ympäristönsuojelulain kokonaisuudistuksen kakkosvaiheessa meidän hallinnonalan osalta arvioitavana ja myös ympäristövaikutusarvioinnin kehittäminen niin että sieltä saataisiin suoraan ympäristölupaan enemmän konkreettista apua

siellä on myös mukana metsädialogissa ja metsärauhassa sovittuja maita jotka on siirretty luontotaseeseen sen takia että saamelaisten luonnonsuojelijoiden metsäteollisuuden ja muitten intressien välille saatiin silloin vajaa kymmenen vuotta sitten aikaan lapissa metsärauha

silloin maanomistajat saavat sen korvauksen mitä he haluavat siitä että heidän maataan ei voi käyttää muuhun käyttöön koska ne ovat niin arvokkaita soita

minusta tässä on hieno tasapaino että pyritään vähentämään vesistöpäästöjä ja samalla nopeuttamaan luvitusta siellä missä haitat ovat pienempiä ja energiapuolella arvioidaan se mikä on turpeen osuus energiantuotannossa mutta luontopuolella varmistetaan se että vesistöille ei tule haittaa ja arvokkaita soita ei tuhota

ympäristönsuojelulain kokonaisuudistuksen ensimmäistä vaihetta mihin edustaja korhonen viittasi jossa on tämä valvontamaksukin mukana ovat kovasti monet tahot toivoneet

he eivät ymmärrä mistä tässä puuhastelussa on kysymys miksi pitää luoda kolmas tase miksi metsärauhan maita pitäisi siirtää tällaiseen uuteen luokkaan jossa niitä saatetaan hyödyntää jollain tavoin

myös esimerkiksi isot teollisuudenalat ovat pitäneet sitä ihan hyväksyttävänä jos sillä nopeutetaan lupaprosesseja ja valvontaprosesseja koska silloin saadaan lisää resursseja näihin henkilöstöihin

luonnonsuojelutyössä kansallispuistoverkon kehittämisessä yhdistyy se että varjellaan isänmaan luontoa ja sitten saadaan lisää työpaikkoja luontomatkailun kautta monille alueille ja myös houkuteltua ulkomaisia matkailijoita

riski on se että vaikka ne eivät ole tuottotavoitteen alla niin emokonserni voi aloittaa siellä ehkä enemmän hakkuita koska he eivät ole ensisijaisesti luontoa vaaliva toimija

minä olen huolissani aluehallinnon resursseista

tässä ovat neuvottelut kesken ja hallituksen sisällä pyritään löytämään lopputulos ihan kuukauden sisällä niin että tämä voidaan tuoda eduskuntaan

meillä on ollut koko hallituskauden haaste siinä että aluehallinnon henkilöstöresurssit ovat supistuvia ja minun on pakko tunnustaa että viime hallituskauden aluehallintoremontti loi kasaantuneen ruuhkapaineen

he voivat miettiä siellä myös muuta kaivostoiminnan edistämistä soranoton edistämistä matkailun edistämistä mitä tahansa metsässä voi tehdä tämmöisen perinteisen raaka ainetalouden näkökulmasta koska tämä on se osaaminen jota metsähallituksen emokonsernilla valitettavasti hyvin suppeasti tänä päivänä on

myös esimerkiksi kalastusmatkailua ja siihen liittyvää luonnonhoitoon liittyvää työtä tehdään yhä tiiviimmin yhteistyössä maa ja metsätalousministeriön kanssa ja erämatkailua yhtä lailla

mitä tulee tähän energiatuotannon tilanteeseen niin päävastuuhan energiatuotannosta kuuluu siis ministeri vapaavuorelle mutta sen verran liittyen tähän turpeeseen ja kivihiileen että pitää muistuttaa että suomessa turve on edelleen suosittu ja tuettu energiatuotantomuoto

uskon että uusi ympäristönsuojelulaki ja nämä pilotoidut ennakkokeskustelut nopeuttavat entisestään tätä ja kun eläinsuojia siirretään kuntiin niin se purkaa niitä ruuhkia

me olemme jonkun verran saaneet ruuhkien purkuun rahaa eli aluehallintovirastojen puolella tilanne on jotenkin hallinnassa ja sitten nämä sähköiset menettelyt parantavat sitä merkittävästi mutta elyjen puolella valvonnassa ja vesien tilan tarkkailussa on vakavia haasteita jotka haluan tuoda eduskunnan tietoon

nyt päästään toteuttamaan sen valtuuden avulla minkä valtioneuvosto jo päätti ja sitten tämän lisämäärärahan avulla hankkeita niin että pystytään jossain määrin toteuttamaan valtakunnallista viemäröintiohjelmaa

eli silloin kysymys on siitä että keskustan johdolla on haluttu siirtää maita yleisestä retkeily virkistys ja luonnonsuojelukäytöstä matkailuyrittäjien kanssa tehtävästä yhteistyöstä epämääräiseen taseeseen jossa niillä puuhastellaan jotain mutta kukaan ei sano avoimesti mitä

se on verohelpotus elikkä se on edelleen huomattavasti alhaisemmalla tasolla kuin kaikilla muilla energiatuotantomuodoilla suhteessa niitten ilmastopäästöihin

ei ole mikään salaisuus että tässä on ollut valtiovarainministeriön ja ympäristöministeriön välillä näkemysero siinä tuleeko valtion tukea näitä hankkeita jatkossa

seuraavalla hallituksella on syytä miettiä miten turvataan ympäristön tilan tarkkailu ja laadunvalvonta ja yritysten laillisuudenvalvonta

itse pidän tärkeänä sitä että eduskunta on yhtynyt ympäristöministeriön ja lopulta valtioneuvostonkin kannaksi muodostuneeseen käsitykseen että näitä hankkeita on tärkeää ympäristö ja aluekehityssyistä tukea

kukaan ei ole pystynyt selittämään minulle mikä tämän syy on muuta kuin se että jostain syystä ei haluta että luontopalvelut vaalii alueita jotka eivät ole virallisia luonnonsuojelualueita

mutta kun luontopalvelut on tehokas organisaatio tässä luontomatkailun edistämisessä laajemmin retkeilyssä he tuntevat tämän metsien monipuolisen arvon näissä muissa käyttömuodoissa kuin raaka ainetalouden kannalta niin eikö silloin aluetaloudellekin olisi järkevää että se viranomainen ja toimija joka tuntee nämä eri käyttötarkoitukset jotka niissä ovat ensisijaisia on se joka niistä vastaa

nämä ovat hyviä työllisyyshankkeita ja niillä varmistetaan että monilla seuduilla päästään parempaan puhdistustasoon kun siirtoviemäreitä toteutetaan

sitten omalta tontiltani lyhyesti näiden asioiden lisäksi totean että tänään on hyväksytty hallituksen uusi ympäristönsuojelulakiesitys eduskunnalle ja se tulee tänne sitten keväällä käsittelyyn

valtion yleisvesien osalta myös käyttöpaineet niihin lisääntyvät ja minä varoittaisin voimakkaasti että metsähallituksen emokonsernin kautta ruvettaisiin tekemään laajamittaista kaupallista toimintaa koska se ei ollut aikaisemmin kovin kannattavaa

turvetuotannon kustannukset päästökaupan kiristyessä tulevat nousemaan sitä kautta eli kannattaisi laittaa kaikki kotimaiset paukut oikeasti uusiutuvaan energiatuotantoon eikä tällaisiin siirtymäkauden ratkaisuihin jotka aiheuttavat merkittäviä fossiilisiin polttoaineisiin verrattavia kasvihuonekaasupäästöjä

edellinen ympäristönsuojelulain uudistus oli edellinen vastaava

tässä otetaan nyt sitten hallitusohjelman mukaisesti hyppäys eteenpäin vihreän talouden ja vihreän kasvun luomisessa siinä että pyritään edistämään ympäristön tilaa ja ympäristöarvojen turvaamista ilmastonmuutoksen torjuntaa jätteen synnyn ehkäisyä ja samalla edistämään energiatehokkuutta jätteiden kierrätystä ravinteiden hyötykäyttöä sellaisella tavalla että lupakäsittelyt sujuvoituvat ja nopeutuvat ja lupamenettelyjen ennakoitavuus paranee toiminnanharjoittajan kannalta ja sitten samalla vaatimustaso yhdenmukaistuu ja vahvistuu

emokonsernin tehtävä on vaalia metsähallituksen koko konsernin tiettyä yleistason strategiaa ja sitten ennen kaikkea talousmetsäkäytössä olevia metsiä

me pyrimme vauhdittamaan lupamenettelyä niin kuin sanoin aluehallintovirastoissa jotta muun muassa ne jo ojitetuille soille kohdennetut lupahakemukset voidaan käsitellä tehokkaasti

minä olen aidosti sitä mieltä että tämä fiksu ajattelutapa hämmentyy tässä kolmannessa taseessa kun meille tulee tämmöinen puuhamaa josta me emme tiedä mitä sille tapahtuu ja se kuulostaa siltä että siellä tehdään asioita luonnonsuojelun kustannuksella saamelaisten kustannuksella poronhoidon kustannuksella

tästä on hyvä lähteä ilmastolain jatkotyöstämiseen ja nämä näkemykset toivotan tosiaan tervetulleeksi energia ja ilmastopolitiikkaan laajemmin kun sitä eduskunnassa valmistellaan

tuhat suurta teollisuuslaitosta siirtyy oikeudellisesti sitovien päästötasojen piiriin mikä parantaa sitä että ne jotka ovat tähänkin mennessä tehneet hyvin töitä kehittäneet tuotteitaan parantaneet tuottavuuttaan pitäneet hyvää päästötasoa yllä jatkossa pärjäävät paremmin kuin se joka tekee vähemmän ja menee siitä vähän niin kuin rima vapisten ympäristölainsäädännön osalta

näitä selvityksen alla olevia kansallispuistoja on neljä ja nämä ovat hyvin voimakasta alueellista tukea saaneita hankkeita

mutta muutama huomio

siis useampi tässä nyt puhui energiatuotannosta ja on syytä todeta tosiaan että hallituksessa on sovittu että ilmastolaki koskee päästökauppasektorin ulkopuolisia toimia eli se ei koske energiatuotantoa ja teollisuutta

jos minä olisin kansanedustaja lapista niin minä en haluaisi että ihmiset tulevat antamaan tämän jälkeen palautetta siitä että he pelkäävät mitä heidän arvokkaille metsilleen käy siellä jos hakkuut lisääntyvät näillä alueilla tai muut käyttömuotopaineet lisääntyvät

arvoisa puhemies

nyt arvioidaan sitten sitä miten voidaan ratkaista sellaiset asiat kuin miten voidaan siirtää teijon osalta retkeilyalue luonnonsuojelutaseeseen ja ratkaista metsästykseen liittyviä kysymyksiä

mutta toki päästökaupan ulkopuolella ennen kaikkea liikenteessä käytetään energiaa ja siinä tämän ilmastolain tämän ohjausjärjestelmän osalta mietitään miten liikenteessä voidaan korvata kotimaisilla biopolttoaineilla sähköautoilla vähäpäästöisillä ratkaisuilla ulkomaisen öljyn tuontia suomeen

mutta mitä itse halusin tuoda esille mikä on huolestuttava piirre minkä myös edustaja kari toi puheenvuorossaan esille on se että tämän hallituskauden aikana on vähän semmoista tunnelmaa että kaikki ihmisoikeusarviointi ulkoistetaan perustuslakivaliokunnalle

sen lisäksi tosiaan lupamenettelyjen valvontaa tehostetaan valvonnan maksullisuus tulee käyttöön millä saadaan tuloja siihen että valvonnan laatu paranee

tämä on ollut teollisuudenkin oma toive että jos maksullisuus tulee niin sillä parannetaan valvonnan laatua ja se kohdistuu sinne missä on kuormittavaa työtä

siis jos miettii mikä tässä laissa on sellaista millä tässä vaikutetaan energiaratkaisuihin niin kaikki on sellaista millä vähennetään öljyn ja paljon päästöjä aiheuttavan ulkomaisen raaka aineen tuontia suomeen ja lisätään kotimaisen tuotannon osuutta

siellä ei ole ongelmia elikkä edustaja kivelä saa sinne kotiseuduilleen hyvin todennäköisesti kansallispuiston lähiaikoina

niin se ei voi mennä

perustuslakivaliokunta toteaa roolissaan sen mitä ei ainakaan saa tehdä mikä on perustuslain ja kansainvälisten velvoitteiden kannalta täysin mahdotonta

miksi siirtää hallintavastuu monien saamelaisten kannalta tärkeiden maiden osalta emokonsernille jonka kanssa saamelaisilla on helpommin kitkaa jonka kanssa he eivät koe että he saavat omat elinkeinonsa ja toimintansa sovittua luontevasti sovitettua luonnonsuojelun ja muut kaupalliset käyttötarkoitukset esimerkiksi poronhoidon yhteen

se parantaa toiminnanharjoittajien välistä oikeudenmukaisuutta ja valvontaa myös kohdennetaan riskien perusteella jatkossa tehokkaammin mikä parantaa kustannustehokkuutta

eli kun täällä oli huoli siitä miten kotimaista energiaosuutta ja vaihtotasetta voitaisiin parantaa niin tämä laki antaa ennen kaikkea liikennepolitiikassa siihen välineet myös asumisessa silloin kun se energia ei ole päästökaupan piirissä jota siellä käytetään

sitten tämä lapin suurtunturien ja saanan hanke on suomen luonnonarvoiltaan kaikkein arvokkain alue joka on nykyisen kansallispuistoverkon ulkopuolella mutta minä tiedostan että siellä on paikallisesti huolia siihen hankkeeseen liittyen

myös ennakoivaa apua valvonnassa korostetaan että ei vain mennä jälkikäteen osoittelemaan sormella vaan autetaan yrityksiä noudattamaan lainsäädäntöä ja ottamaan käyttöön vihreitä ratkaisuja

tämänkin jälkeen tulee poliittinen vastuu siitä mikä on oikeusvaltiossa hyvää hallintoa hyvää toimintaa ja sitä minä halusin korostaa että jotenkin tuntuu että sitä vastuuta nyt ei lakiesitysten antamisessa eduskunnalle anneta ja se on hallituksen vastuu

ja ennen kaikkea energiatehokkuuspuolella on mahdollista saavuttaa tehokkuutta jolloin ulkomaisen paljon päästöjä aiheuttavan energian tuonti vähenee

itse kävin kesäkuun alussa siellä ja meillä oli tosi hyvä keskusteluyhteys

tämä on ollut perustuslakivaliokunnan kuulemien asiantuntijoiden toistuva huoli että lakiesitysten taso näitten ihmisoikeuksien esimerkiksi lasten oikeuksien arviointien osalta ja myös sukupuolivaikutusten arviointien osalta toisissa esityksissä on toistuvasti aika heikkoa

me olemme valmiita huomioimaan kaikki matkailuyrittäjien huolet paikallisten alueen asukkaiden oikeudet niin että voidaan tehdä poikkeuksia sen puiston toteuttamisessa

jos niitä ei hyväksytä me emme voi olla tämän lakiesityksen takana koska me näemme että eduskunnan valta kansallisomaisuuden hallinnassa tässä heikkenee ja tulee tämmöinen hämärä tila meidän maiden ja vesien käytölle mikä ei ole suomalaisten yleisten etujen mukaista

se oli informaatiota jonka toin eduskunnalle tiedoksi kun minulle haluttiin puhua energiapolitiikasta enkä mitenkään tarkoittanut ettenkö hallituksen jäsenenä pyrkisi myös siihen vaikuttamaan yhteistyössä ministeri vapaavuoren kanssa

olisi kaikkien etu eduskunnassa että siihen kiinnitetään huomiota koska silloin vältytään siltä ettei eduskunta joudu niitä muuttamaan tai jopa niin että jos eduskunta päästää ne läpi sellaisenaan on monia asioita joita ei ole kunnolla arvioitu

tällä menettelyllä pyritään toteuttamaan sitä valtioneuvoston periaatepäätöksen ajatusta että ohjataan turvetuotantoa jo ojitetuille soille ja sitten näillä arvokkailla soilla turvataan luontoarvot

mutta olen sanonut hyvin selkeästi että yhtään hanketta ei väkisin toteuteta että tuen pitää olla laajamittaista ja sitä arvioidaan tässä seuraavan puolen vuoden kuluessa näitten kaikkien hankkeiden osalta

henkilökohtainen näkemykseni lähinnä edustaja sasille kivihiilen maahantuloon on se että mielestäni puuhakkeen tukea tavalla tai toisella pitäisi pystyä nostamaan niin että kivihiilen maahantuontia voidaan sitä kautta vähentää

osa edustajista on sanonut että pitää vähentää oikeasti päästöjä eikä valita keinoja niin että päästöt eivät vähene

sinne sijoittuu turvetuotantohakemusten suuri enemmistö ja näin ollen koen että alakin on ollut suhteellisen tyytyväinen tähän hahmotelmaan koska tämä suunnitelma siirtyä pois arvokkailta soilta jo ojitetuille soille on kuitenkin yhteinen tavoite

minä olen sitä mieltä että maaseudulla voi asua vähäpäästöisesti ja hiilineutraalisti ja minä en halua että maaseudun asukkaiden mahdollisuuksia ottaa uusia ratkaisuja käyttöön väheksytään

maataloudessa on paljon mahdollisuuksia kehittää biotaloutta ja bioenergiaa ja saada siitä kannattavuutta lisää maatalousyrittäjille ja tähän suuntaan tämä laki antaa myös välineitä

ennen kaikkea sellaisilla rajapinnoilla joilla uusien ratkaisujen käyttöönotto on nykyään hankalaa kuten vaikka jätepolitiikan maatalouden tukien ja elinkeinotukien välisissä yhtymäkohdissa tämän lain ohjausjärjestelmällä velvoitetaan näitä viranomaisia yhteistyöhön niin että parhaat käytännöt etenevät ja vaikka biokaasun käyttöönotto voisi olla helpompaa

kaiken kaikkiaan on tosiaan toivottavaa että eduskunnassa löytyisi semmoinen konsensus että kun meillä on sovittu että meillä on poliittisia tavoitteita ja tämä laki ottaa sen vakavasti tämä nostaa sen pitkän aikavälin tavoitteen lain tasolle jolloin sen pitää ohjata meidän toimintaamme niin me yhdessä sitten etsimme mahdollisimman laajasti hyväksyttyjä keinoja niitten saavuttamiseen siten että ihmisten hyvinvointi paranee ja siten että se saa suomeen lisää työtä ja talouden menestystä

hallitus on valinnut sen puolen selvästi keskustelussa että päästöjen vähentäminen on mahdollista tehdä tavalla joka lisää suomeen työtä parantaa meidän vaihtotasetta ja lisää meille vientimahdollisuuksia uuden teknologian käyttöönotolla

arvoisa puhemies

ympäristöministeriön budjetti ensi vuodelle on tiukka niin kuin tässä jo valiokunnan mietinnössä sanottiin mutta eduskunnassa on myös siihen tehty parannuksia ja täydentävässä budjettiehdotuksessa on tehty myös lisäyksiä jotka parantavat tiettyjen avainkysymysten osalta ympäristöhallinnon edellytyksiä hoitaa tehtäviään mahdollisimman hyvin

itse olen neuvotteluissa ollut aktiivinen sen edistämisessä muun muassa varmistamalla että metsiä ja puuta kohdellaan oikeudenmukaisesti niin ilmastonsuojelun kuin metsien käytön kannalta kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa ja myös muissa asioissa eun sisällä ja globaalisti olen ollut aktiivinen

yleisesti lehtiartikkeleissa tähän asiaan liittyen tunnustetaan että tässä on erilaisia käyttötarkoituksia joita tällä kolmannella taseella haetaan mutta jostain syystä sitä ei sanota avoimesti

ja tosiaan koska tämä luonnonvarasuunnittelu on ollut pohjoisessa erittäin hyvää ja hedelmällistä niin minä en lähtisi heikentämään sen toimintaa koska luontopalvelut on ollut siinä aivan avaintoimija myös ennen kaikkea siinä dialogissa saamelaisten ja metsäteollisuuden ja hakkuidenkin välissä

täydentävässä budjettiesityksessä hallitus aikaisti suunnitelmaansa siitä että kaivosteollisuuden ympäristövalvontaan ja luvitukseen liittyviin asioihin panostetaan enemmän koska täällä on selkeästi lisätarpeita

se että metsähallituksen sisällä on vahva luontopalvelut lieventää myös huolia niihin hakkuisiin liittyen ja se että osa maista on heidän omistuksessaan jopa maita joissa vähän hakataankin on luontopalveluiden alla se lisää turvallisuudentunnetta siitä tilanteesta että ei hakata liikaa

osaltaan tämä johtui silloisesta valitettavasta akuutista tilanteesta eli talvivaaran vakavan ympäristövahingon jälkihoidosta joka aiheutti ensi vuodelle myös kainuun elylle selkeästi lisää valvonta ja seurantatehtäviä

näin sovittiin täydentävässä budjettiesityksessä hallituksessa että miljoona euroa lisättiin kaivosteollisuuden ympäristövalvontaan ja lupakäsittelyyn sekä osaltaan tätä rahaa ohjataan myös näihin kaivosten stressitesteihin joissa arvioidaan kaikkien kaivosten ympäristökäytäntöjen tilaa ja varmistetaan että myös vanhat ratkaisut ovat riittävän korkealla tasolla ettei tällaisia vastaavia riskejä pitäisi löytyä muualta millainen talvivaaran kohdalla valitettavasti toteutui

ilmastonmuutos ja ilmaston lämpeneminen ovat se suurin uhka mikä meihin kohdistuu ja koordinoitu ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen kunnissa ihmisten arjessa valtion tasolla ja kansainvälisesti maiden välisenä yhteistyönä on välttämätöntä

lisäksi voisin todeta että laajemmin alueellisen ympäristöhallinnon tilaan ja sen resursointiin liittyvät kysymykset ovat akuutisti esillä

ympäristöhallinnon edellytykset hoitaa ympäristön tilan kannalta keskeisiä lakisääteisiä tehtäviään ovat sellaisessa tilanteessa että me pyrimme löytämään parannuksia rakenteisiin ja resursseihin jotta nämä edellytykset olisivat nykyistä parempia tehtävien hoitamisen hyvän laadun kannalta

näin ollen hallitus tulee tekemään lähikuukausina linjauksia riitta rainion selvityksen pohjalta ympäristöhallinnon mahdollisista uusista rakenteellisista kehittämisen tarpeista

rainio selvityksessään esitti kolmea eri ratkaisumallia joista ensimmäisessä hän korosti valtion keskushallinnon tason budjettihallinnon tason käytäntöjen parantamista siten että tästä kehittämisrahaa tulee ympäristöministeriölle jotta voidaan akuuteissa tarpeissa ja yleisessä kehittämistyössä parantaa ympäristöhallinnon tasoa ja parantaa myös ympäristöministeriön mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöhallinnon resursointiin

toisessa hän ehdotti ohjausyksikköä jossa parannetaan valtakunnallisten tehtävien hoitoa ja vakavien ympäristökysymysten ennalta ehkäisevää laadukasta hoitoa ja valvontaa ja kolmannessa erillistä ympäristöhallintoa joka olisi tietysti merkittävä poikkeus nykyiseen avi ja ely maailmaan

eduskunta lisäsi ympäristöministeriön oman hallinnonalani budjettiin ensi vuodelle myös tärkeitä lisämäärärahoja joista olen kiitollinen eduskunnalle

kaiken kaikkiaan voi sanoa että ensi vuonna budjettipuolella keskeisiä kysymyksiä on varmistaa alueellisen ympäristöhallinnon riittävä resursointi ja silloin tullaan juuri näihin kysymyksiin joista aikaisemmin puhuin

toisena kysymyksenä nostaisin esille vesiensuojelun ja kansallisen juuri hallituksen hyväksymän viemäröintiohjelman vesien kunnostuksen ja pilaantuneiden maa alueiden kunnostuksen tarpeet joihin jatkossa on löydettävä lisää resursseja jotta viemäröintiohjelma on mahdollista toteuttaa mahdollisimman hyvälaatuisena tämän hallituskauden aikana

muutoin ympäristöministeriön hallinnonalalla omalla hallinnonalallani voin sanoa haasteet ovat isoja mutta meillä on myös vahvat hallitusohjelman kirjaukset ja tavoitteet siinä että luonnon monimuotoisuuden suojelussa ympäristönsuojelussa ilmastopolitiikassa ja jätepolitiikassa voidaan edetä tehokkaasti

hän sanoi että luonnonsuojelutaseesta pitää saada järkevään käyttöön maita ja sitten hän kuvaili sitä että kun nykytilanne säilytetään että asiat olisivat luontotaseessa niin nykytila olisi jotenkin totaalisuojelu

eihän se niin ole

luontopalvelut on vain toimija joka ymmärtää ja arvostaa enemmän näiden maiden retkeilyn matkailun ja muiden elinkeinojen kautta tulevaa liiketoimintaa ja sovittaa sen yhteen luonnonsuojelun kanssa kun taas emokonserni on enemmän raaka ainetalouden näkökulmasta asioita miettivä toimija joka ei tunne luontomatkailua yhtään

haluan todeta että tässä on useita kysymyksiä jotka ovat tulleet asuntoministerin tontille kaavoitukseen ja tuulivoiman asioihin liittyen ja energia asioita jotka ovat tulleet ministeri vapaavuoren tontille mutta hänhän on seuraavana vuorossa niin että ne syöttötariffit ja muut voi esittää sitten hänelle asianmukaisesti

minun ajatukseni on koko ajan ollut se mitä minä saan viestiä lapin matkailuyrittäjiltä ja retkeilyalalla toimivilta ihmisiltä että luontopalvelut on oikea isäntä näiden alueiden kaupallisellekin kehittämiselle koska he osaavat kehittää sitä suomalaisen luonnon luontobrändin ja matkailun ehdoilla ja se tuo paljon enemmän rahaa pohjoiseen kuin se että tekisitte kaivoksia ja soranottomonttuja joka paikkaan ja pilaisitte pohjoisen luonnon

haluan ilolla todeta sen että metsähallituksen luontopalvelut ovat näistä minun toimialani yhteistyökumppaneista se joka on minut positiivisimmin yllättänyt verrattuna siihen mitä etukäteen tiesin hallinnonalastani